neuvosto edisti kansalaisten hyvinvointia myös keskittymällä kuluttajien oikeuksia koskevan eu direktiivin uudistamiseen

tämä toteutuu tietenkin sitä kautta että koulutuskeskus palvelee saamelaisia ei vain saamelaisten alueella vaan myös muualla

arvoisa rouva puhemies

rajaesteiden torjunnan pallo on meillä kansanedustajilla

aivan kuten ministeri grahn laasonen sanoi varhaiskasvatus päivähoito on meidän kaikkein vaikuttavimpia ja tehokkaimpia koulutuksen muotoja

pidän tärkeänä että lentoliikenteestä huolehditaan aluepoliittisesti ja maanlaajuisesti mutta otin puheenvuoron sen vuoksi että toivon ettei tätä keskustelua tulkita niin että gambia kuuluisi myös tähän alueeseen johon pitää turvata aluepoliittisista syistä lentoliikenne

eduskunta muutti tänä keväänä paluumuuttajien eläkkeiden verotusta

mikä tässä kulkuluvan epäämisessä on erikoista nimenomaan turvallisuuden kannalta on se että samaan aikaan lentokentällä oli ollut ilman kulkulupaa rikkureita työskentelemässä koko viime viikon muun muassa alaikäisiä kielitaidottomia työntekijöitä vastoin turvallisuusohjeita

omasta mielestäni muutos kuitenkin vei ojasta allikkoon sillä pienimpiä eläkkeitä saavien verotus kiristyi itse asiassa entisestään

tätä näkymää tässä hallituksen budjetissa ei ole

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sillä pystytään huolehtimaan siitä että jo varhaisessa vaiheessa voidaan puuttua lapsien mahdollisiin ongelmiin tiedetään lapsien tausta

valtion pitää meidän pitää kun me kannamme huolta maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksista ja alkuperäiskansojen oikeuksista myös resurssien kautta kantaa huolta siitä että oppimateriaaliin riittää varoja jotta sitä voidaan tuottaa ja se on ajantasaista

nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma johon hallitus on puuttunut

arvoisa puhemies

kansainväliset kermankuorintafirmat tulevat markkinoille eivät jaa postia joka päivä ja jakavat vain suurissa kaupungeissa joissa kustannukset ovat halpoja

viime vuonna pohjoismaiden neuvosto edisti yhä aktiivisesti pohjoista ulottuvuutta ja sen parlamentaarisen puolen vahvistamista

toisaalta gambia ei varmasti kovinkaan monelle kansalaiselle niin tuttu ole mutta kuulin kuiskutuksia joiden mukaan gambiaa lähellä oleva gambina on sen sijaan ollut osalle vanhaa kansaa tutumpi kun viime päivinä on käyty myös alkoholipoliittista keskustelua

suomen kannalta on ihan välttämätöntä että valtion töissä on osaavaa motivoitunutta ja tyytyväistä työntekijäkaartia

pitää nähdä sen monia taustoja nähdä myös se että syrjäytyminen on osittain yhteiskuntaluokkaongelma koska syrjäytyminen on entistä enemmän periytyvää

tanska on tulkinnut sopimusta eri tavoin kuin muut pohjoismaat ja palauttanut muun muassa sosiaalipalveluita ja toimeentulotukea tarvitsevia suomalaisia kotimaahansa

kysynkin liikenneministeri vehviläiseltä

siihen nähden on käsittämätöntä että hallitus lähtee nyt vanhempien työmarkkina aseman perusteella jakamaan lapsia eri ryhmiin

arvoisa puhemies

miten on mahdollista että lentokentällä voi olla vuokratyövoimaa ilman kulkulupia ilman tarvittavia selvityksiä

on äärimmäisen tärkeää että ruuan hintaa saadaan laskettua koska suhteellisesti se tuntuu kaikkein eniten pienituloisten kukkarossa

finnair on kyllä valitettavasti kunnostautunut henkilökunnan työehtojen polkemisessa

mitkä ovat keinoja joilla yritetään puuttua siihen että nuorta ei syrjäytetä yhteiskunnasta ei joudu esimerkiksi sen jälkeen sairauseläkkeelle psykiatristen ongelmien takia

nyt välttämättä valtion palkat eivät aina ole kilpailleet tasollaan yksityisen puolen palkkojen kanssa mutta on ollut varmuus siitä että valtio on hyvä työnantaja pitää huolta työntekijöistään

se tulee kalliiksi työntekijöille se tulee kalliiksi haja asutusalueille ja se tulee kalliiksi kaikille meille suomalaisille veronmaksajille jos joudumme alkamaan tukea itellaa postipalvelu ja yleispalveluvelvoitteen toteuttamisessa

toivon että tämä valiokunnan kannanotto tulee esille tarpeeksi voimakkaasti ja jatkossa pystytään entistä paremmin turvaamaan myös oppimateriaalikysymykset

neuvosto kehotti pohjoismaiden hallituksia vetoamaan tanskaan jotta se tulkitsisi sopimusta samalla tavalla kuin muut maat

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

osana pohjoismaista ulottuvuutta pohjoismaiden neuvosto osallistuu edelleen aktiivisesti itämeri yhteistyöhön jonka parlamentaarisesta toiminnasta neuvostolla on päävastuu

valtion aravalainoista luovuttiin koska sanottiin että kehittyneet rahamarkkinat hoitavat asuntorakentamisen rahoittamisen valtion lainoitusta paremmin

kannatan ed

samaan aikaan ei kuitenkaan huomioida sitä että työelämä muuttuu valtavasti

etsivä nuorisotyö on yksi tapa johon olemme panostaneet erittäin voimakkaasti

nyt on käynyt ilmi että suomalainen yritys hkscan ruotsissa on ei vain kerran vaan kahdesti jäänyt kiinni siitä että sikoja on keitetty elävältä

teidän hallituksessanne ainakin kahdella ministerillä on kokemusta veroparatiisiyhtiöistä ja tämä toivon mukaan helpottaa työtänne nyt kun olette luvanneet puuttua tähän veroparatiisitoimintaan

etsitään kaikki ne nuoret jotka ovat putoamassa koulutusjärjestelmän ulkopuolelle yhteiskunnan ulkopuolelle

haluatteko tässä asiassa kumartaa eulle vai puolustatteko suomalaisia postipalveluita suomalaisia postityöntekijöitä ja kaikkia suomalaisia

tämänhetkisessä rahoitusmarkkinoiden kriisitilanteessa varmaan kovin kapitalistikin myöntää että rahoitusmarkkinat eivät pysty tätä huolta hoitamaan

nuorisotakuussa nimenomaan on ajatuksena se että jokaiselle räätälöidään oma ura josta löydetään se elämänrytmi

nyt finnairin toimitusjohtaja puhuu siitä että suomalaiset työntekijät korvataan ulkomaalaisilla työntekijöillä

olisi tietysti kohtuullista jos tämä esimerkiksi eilen on ollut televisiossa laajasti esillä että liikenneministeri selvittäisi tällaisia asioita

tähän saakka pnn ulkopoliittinen yhteistyö on painottunut lähinnä kriisinhallintaan ja siviiliturvallisuuteen mutta viime aikoina on kasvanut joidenkin halu syventää pohjoismaista yhteistyötä myös perinteisen puolustuspolitiikan suuntaan

arvoisa rouva puhemies

nuorten työpajatoiminta jonka mahdollisuudet on nyt turvattu on yksi tällainen erittäin hyvä ja toimiva keino

onko tämä sellaista työllisyyspolitiikkaa jota tässä tilanteessa kun työttömyys yksityiselläkin puolella lisääntyy halutaan edistää myös valtion toimesta

meillä on noin kymmenkertainen määrä työttömiä suhteessa vapaiden työpaikkojen määrään kymmenkertainen suhde kymmenen kertaa enemmän työttömiä kuin vapaita työpaikkoja

tiistaina kun täällä keskusteltiin ministeri toivakka samassa noin minuutin pituisessa puheenvuorossa antoi toisaalta väärää tietoa eduskunnalle ja samassa puheenvuorossa syytti vielä kahdesti kansanedustajaa valehtelusta

missä on se isänmaallisuus missä on se yhteiskuntavastuu jota me peräänkuulutamme yrityksiltä silloin kun on puhe valtion yrityksistä

on hyvä että tämä käännetty arvonlisävero nyt etenee jota vasemmistoliitto on usean vuoden ajan vaatinut ja esittänyt ja joka on tullut nimenomaan rakennuspuolelta

ne koskivat pohjoismaisen ilmastotyön aloitteita ja kehitysmaiden ilmastohankkeiden rahoittamiseen liittyvän yhteispohjoismaisen panostuksen vahvistamista

miten takaatte että tällaista ei pääse tapahtumaan suomessa jatkossa vaan että eläinten oikeuksista pidetään huolta

esitän kaksi

toinen iso kysymys tietysti on mitä tämä kertoo tästä vuokratyöyhtiö baronasta että hankitaan kielitaidottomia alaikäisiä vuokratyöntekijöitä ilman kulkulupia lentokentälle

toinen on se että peruskoululuokkiin säädetään maksimikoko

siinä voidaan löytää nuorelle onnistumisen elämyksiä siinä löytyy rytmiä elämään ja mahdollisesti myös ura johon sitten suuntaa työpajatoiminnan jälkeen

kysynkin työministeri anni sinnemäeltä

tämä tukisi myös työllisyyttä ja tämä olisi oikeanlaista suhdannepolitiikkaa

eikö teidän ministeri häkämies pitäisi nyt valtionyhtiöistä vastaavana ministerinä jyrähtää ja puolustaa suomalaista työtä ja kunnollisia suomalaisia työolosuhteita

toinen kysymys liittyy siihen kun suomalaiset haluavat ostaa suomalaista ruokaa tuoretuotteina myydään paljon brasiliasta tuotua pakastettua kanaa joka vain marinoidaan täällä

miten te ministeri vapaavuori aiotte varmistaa sen että vuokra asuntorakentamisen rahoitus turvataan tässä tilanteessa jossa pankeista ei saa rahaa

pääministeri mari kiviniemi on kehunut sitä miten sosiaalinen on perusvähennyksen korotus

kansainvälisissä suhteissa neuvosto kehitti toimintavuonna yhteistyötään pohjoismaiden länsi ja itänaapureiden sekä näiden alueiden parlamentaaristen järjestöjen kanssa

tämä on nostattanut hyvin paljon tunteita kun tiedetään että aikaisemminkin ministeriaitiosta on tämän hallituksen aikana annettu väärää tietoa

nyt hallitus on päättänyt leikata työttömiltä mitä edellinen hallitus ei tehnyt ja perustelee tätä kannustavuudella

arvoisa puhemies

miten on itse asiassa mahdollista että valtionyhtiö lähtee siitä että vakituisia töitä kuten esimerkiksi matkalaukkujen käsittelyä tehdään vuokratyövoimalla

tällä hetkellä tilanne on se että rehelliset suomalaiset yrittäjät eivät pärjää vaikka he tekisivät sellaisia urakkatarjouksia joissa ei olisi katetta lainkaan saataisiin vain verot ja palkat maksettua

viime vuoden lopulla neuvoston puheenjohtajisto tapasi norjan entisen puolustus ja ulkoministerin thorvald stoltenbergin joka on selvittänyt pohjoismaiden ulkoministerien toimeksiannosta maiden ulko ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksia

oletteko ministeri virkkunen valmis viemään nämä kaksi konkreettista esitystä eteenpäin joilla huolehditaan siitä että lapset eivät joudu koulussa heitteille

olisiko nyt syytä ottaa uudestaan käyttöön näillä kehittyneillä rahamarkkinoilla tämä vanhanaikaiseksi leimattu aravalainoitusjärjestelmä

tom of finland on yksi suomen tunnetuimpia taiteilijoita maailmalla erittäin arvostettu taiteilija ja omalta osaltaan luo suomi kuvaa

arvoisa pääministerin sijainen timo soini te olette myhäillyt tämän keskustelun aikana siellä aitiossa

miten te nyt toimillanne palautatte tavallisten ihmisten uskon politiikkaan niin että siihen mitä ministeri sanoo voidaan luottaa ettei kansalaisten tarvitse joka kerta epäillä pitääkö se mitä ministeriaitiossa sanotaan paikkansa

kysynkin ministeri häkämieheltä

pohjoismaiden neuvosto ja baltian yleiskokous jatkoivat aktiivista yhteistyötä osallistumalla tänäkin vuonna toistensa istuntoihin

ne jäävät selvästi monien ulkomaisten yritysten urakkahintojen alle sen vuoksi että verojen lisäksi palkat ovat surkean alhaiset

onko tämä nyt aivan oikein että valtionyhtiö käyttää tällaista porsaanreikää hyväkseen ulkoistaa vuokratyöyritykselle töitä joita on toistakymmentä vuotta hoidettu vakituisella henkilöstöllä ja tällaisella yrityskaupalla yhdessä yössä viedään työntekijöiltä oikeuksia ja mahdollisuuksia

me olemme mukana sen vuoksi että jonkun pitää uskaltaa vaikeinakin hetkinä puolustaa tavallista pienituloista suomalaista opiskelijaa työtöntä eläkeläistä työssä käyvää pienyrittäjää

järjestöillä oli myös kaksi yhteistä huippukokousta joissa keskityttiin tulevaan pohjoismais balttilaiseen yhteistyöhön

arvoisa puhemies

jatkaakseni ed

jaa sataneljäkymmentäkuusi eli yhdeksäntoista kotiin ja kaksi poissa kolmekymmentäkaksi eduskunta hyväksyi mietinnö kannatan ed

vasemmisto vastusti kreikka lainaa me vastustimme irlanti takauksia

toimiessani kulttuuriministerinä kävimme paljon keskusteluja siitä miten tätä voitaisiin enemmän käyttää hyväksi suomi kuvassa

nyt tarvittaisiin tilaajavastuulakiin selkeitä sanktioita alipalkkauksesta ja selkeitä sääntöjä että tilaajan pitää tarkistaa tasaisin välein se että palkat ovat suomalaisella tasolla

viidestä pohjoismaasta suomi ja ruotsi ovat sotilaallisesti liittoutumattomia kun taas islanti norja ja tanska kuuluvat sotilasliitto natoon

syy oli selkeä

me saimme merkittävän perusturvan korotuksen tämän vuoden alusta

työtä ei jaeta nyt reilusti

riskejä ottaneet suuria voittoja tehneet pankit halusivat kaataa sosialisoida ihmisten tavallisten veronmaksajien maksettavaksi ne riskit joita ne olivat voittoja tavoitellessaan ottaneet

keskustelujen perustana olivat yhteistä toimintasuunnitelmaa koskeva ehdotus sekä edellä mainittu viisaiden raportti joka käsittelee pohjoismais balttilaisen yhteistyön vahvistamista

tuntikehysleikkaus tarkoittaa suurempia oppilasryhmiä tarkoittaa sitä että entistä vähemmän on opettajalla aikuisella aikaa lasta kohta yksilöllisesti huomioida

tiusasen ehdotusta

ja työministeri sinnemäki mitä tämä kertoo hallituksen suhtautumisesta työntekijöiden oikeuteen turvalliseen työpaikkaan ja kohtuulliseen palkkaan

nyt kun on kysymys siitä mistä tämä köyhyys johtuu niin suurin syy siihen on surkean alhainen työmarkkinatuen taso

esimerkiksi los angelesissa on tom of finland säätiön museo ja erittäin hyvät yhteydet taidemaailmaan joten itellan päätös kunnioittaa yhtä suomen kansainvälisesti tunnetuinta taiteilijaa

uusimmat uutiset kertovat siitä että pienipalkkaisille naisvaltaisille palvelualoille on tämä työttömyys nyt siirtymässä sen lisäksi että teollisuuden puolella työttömyys on jo kasvanut

eli työttömyyden hoitamisen pitäisi olla ykköstavoite ja on käsittämätöntä että hallitus leikkaa työttömyyden hoitoon osoitettuja määrärahoja starttirahoja palkkatukirahoja ja tätä kautta se näkyy sitten siinä että kela joutuu maksamaan entistä enemmän työttömyyskorvauksia

merkittävää on nyt se että perusturva sosiaaliturva jätetään leikkauksien ulkopuolelle niihin tehdään normaalit indeksitarkistukset

on tärkeää että tulevaisuuden kannalta pystymme rakentamaan laajemman veropohjan ja että toisaalta pystymme pitämään monilta osin kuluja kurissa

aikooko hallitus tuoda progressiivisen pääomaveron aikooko hallitus laittaa kaikki osinkotulot verolle

valitettavasti tässä taloudellisessa tilanteessa joudutaan korottamaan monia veroja mutta pienituloisilla arvonlisäveron korottamisen vuoksi indeksitarkistusta aikaistetaan puolella vuodella jotta se ei vaikuttaisi kaikkein pienituloisimpien asemaan

eikö nyt pitäisi etsiä uusia keinoja reiluja ja oikeudenmukaisia niin että jaksaminen työelämässä paranee sairauslomat vähenevät työtehokkuus paranee sitä kautta että ihmisten ei pitäisi raataa niin pitkään

jos edustaja niikko kokee hänen taiteensa ei sopivaksi omasta mielestään niin hän voi jättää ostamatta näitä itellan postimerkkejä